me toivomme että me voisimme olla tässä mukana kehittämässä yhteistä kotimaatamme ja huolehtimassa siitä että tämä meidän kilpailukykymme säilyy myös tulevaisuudessa

suomella ei ole kovin kunniakas historia saamelaisten kohtelussa

saamelaismäärittelyyn liittyvää kysymystä voi valaista sillä miltä suomalaisista tuntuisi jos esimerkiksi venäjän valtio alkaisi myöntää kansalaisilleen tai kenelle tahansa suomen kansalaisuuksia

sopimus ei vähennä muiden lappilaisten oikeuksia vaan voi norjan esimerkin mukaisesti lisätä koko saamelaisalueen ja lapin asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia alueidensa maankäyttöön

arvoisa rouva puhemies

täytyy kyllä ihmetellä miten nämä hallituksen nyt tekemät esitykset tukevat tätä tavoitetta työllisyysasteen nostamiseksi kun me nyt tiedämme sen tosiasian että tässä ollaan jälleen kerran rakentamassa sellaista tilannetta suomalaisille lapsiperheille että se pienipalkkaisen työn vastaanottaminen ei todellakaan ole kannattavaa

naisten työllisyysaste on suomessa tällä hetkellä moniin muihin eu maihin verrattuna korkea mikä helpottaa perheiden toimeentuloa sekä takaa naisille taloudellista itsenäisyyttä

kahden elättäjän malli takaa parhaiten myös vanhemmuuden jakamista kun miehet eivät yksin ole vastuussa perheen elättämisestä vaan heillä on myös mahdollisuus viettää aikaa lastensa kanssa

arvoisa rouva puhemies

on erittäin tärkeää että keskustellaan tänään täällä salissa kansalaisaloitteesta jolla pyritään turvaamaan vähimmäistyöaika kaikille työsuhteessa oleville

valitettavasti tasa arvokehitys ei ole sellaista joka menee vain tasaisesti eteenpäin vaan välillä siinä tulee suuriakin takapakkeja ja nyt tämä käsittelyssä oleva päivähoidon maksujen korotus on yksi esimerkki siitä

tämä nollasopimuslaisuus tai tarvittaessa töihin kutsuttavan tilanne on kyllä työntekijän kannalta äärimmäisen epäoikeudenmukainen ja asettaa työntekijät usein samassa työpaikassakin täysin eriarvoiseen asemaan elikkä kyllä tämä on myös yhdenvertaisuuskysymys työntekijöiden kesken että me puolustamme lailla niitä jotka ovat heikommassa asemassa tässä tapauksessa henkilöitä jotka ovat tällaisella niin sanotulla nollasopimuksella töissä joilla ei siis ole todellakaan sellaista työsuhdeturvaa mikä pitäisi olla vähimmäisturva

tässä on taas kerran yksi hallituksen esitys jolle olisi pitänyt tehdä kunnollinen sukupuolivaikutusten arviointi

ei kyllä tarvitse olla kummoinenkaan tasa arvoasiantuntija että tajuaa että päivähoidon maksujen korottaminen vaikeuttaa erityisesti naisten työssäkäyntiä

arvoisa puhemies

syksyllä pääministeri kuunteli kätilöitä

tässä joukossa on paljon ihmisiä jotka haluaisivat palata töihin mutta kohtaavat monenlaisia esteitä joista päivähoidon maksut ovat yksi esimerkki

tasa arvo ohjelma saa kyllä olla ihmeidentekijä jotta sillä saataisiin paikattua edes pieni osa näistä hallituksen toimista joilla tasa arvoa on oikein urakalla viety taaksepäin

myönteisenä voidaan pitää myös sitä että yksinhuoltajan asema on huomioitu kun yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien maksut pienenevät hiukan

arvoisa puhemies

on käsittämätöntä että päivähoidon maksuja korotetaan ja varhaiskasvatuksen laatua heikennetään vaikka me kaikki tiedämme että laadukkaan varhaiskasvatuksen tulee olla jokaisen lapsen oikeus perheen taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta riippumatta

on todettava ettei sipilän hallitus tunnu ymmärtävän tai haluavan ymmärtää kuinka suuren virheen se on tekemässä vaarantaessaan tällä säästöpolitiikallaan varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden niitä tarvitseville perheille

eilen kuulimme leikkauslakiesityksen jonka perusteluissa myönnetään että leikkaus väistämättä lisää lapsiköyhyyttä

arvoisa puhemies

olen kyllä erittäin kiitollinen siitä että täällä monet ovat alipalkkausta kriminalisoimassa koska se on osa myös harmaan talouden torjuntaa mutta myös kieltämässä lailla nollatyösopimukset

sitä kautta hallitus tietoisesti rajoittaa lapselle perusoikeutena turvattua oikeutta varhaiskasvatukseen

ja lisäksi harmaan talouden torjunnassa käytettäväksi tulisi ottaa

toivon todella että perustuslakivaliokunta antaa sellaisen lausunnon että tämä älytön typerä ja erittäin epätasa arvoinen hallituksen esitys tullaan kumoamaan

tuo joukko askainen oikeus joukkokanneoikeus ammattiyhdistysliikkeelle jotta tätä alipalkkausta voidaan lähteä oikeusteitse sitten viemään eteenpäin että saadaan työntekijöille ne palkat maksuun

olen ollut tässä keskustelussa hämmästynyt siitä että ollaan tietoisesti lähdössä yleissitovaa työehtosopimusta polkemaan nimenomaan palkkojen osalta koska kyllähän pienyrittäjän asemaa voidaan parantaa nimenomaan tämän ensimmäisen työntekijän palkkauksen osalta ihan muilla keinoilla ja pitääkin voida parantaa ihan muilla keinoilla ei palkkoja alentamalla

arvoisa puhemies

haluan kiittää edustaja kokkoa ja edustaja juvosta tuestanne ja todeta vielä tässä puheenvuorossani sen että meidän suuri ongelma on liian matala perusturvan taso

sen vuoksi meillä on niin paljon kansalaisia jotka joutuvat kuukausittain jopa vuosia turvautumaan toimeentulotukeen

toimeentulotuen hakeminen on jo usealle ihmiselle nöyryyttävää ja siihen liittyy monenlaista paperisotaa ja byrokratiaa mikä varmasti tuo myös kustannuksia valtiolle

yksi osa tätä aloitetta on myös se että meidän tulee yhdessä huolehtia siitä että joskus pääsemme kokonaan toimeentulotuesta eroon ja meillä on kansalaisilla niin hyvä perusturva että se riittää jokapäiväiseen elämään riittää niihin perushyödykkeisiin ja asumiskustannuksiin ihmisarvoiseen elämään

aikalisä tässä keskustelussa taisi tulla tarpeeseen sillä parin viikon aikana siirtolaisuuden asiantuntijat ovat ehtineet jakaa meille edustajille oikeaa tietoa paperittomien asemasta

lääkärit ovat muistuttaneet ettei paperittomien terveydenhoito ole maahanmuuttopolitiikkaa vaan elävää elämää terveydenhoidon henkilökunnan arkipäivää

sotaa ilmastonmuutosta köyhyyttä tai vainoa pakenevat ihmiset joille tiukka maahanmuuttopolitiikkamme ei anna lupaa oleskella suomessa ovat sairaanhoitajille ja lääkäreille kuitenkin ihmisiä joista he ovat vannoneet huolehtivansa

asiakkaalta tulisi yrittää periä hoidon todelliset kustannukset mikä on siirtolaistutkijoiden mukaan tälläkin hetkellä tosiasiallinen este monen hoitoonpääsylle

lailla luotaisiin suomeen entistä enemmän paperittomia siirtolaisia joiden hädästä ollaan nyt pesemässä kädet velvoittamalla kunnat huolehtimaan heidän terveydenhoidostaan

laki on tervetullut ja humaani uudistus mutta siinä pitäisi puuttua todellisiin hoitoonpääsyn esteisiin ja tehdä järjestelmästä mahdollisimman helppokäyttöinen

tähän loppuun vielä haluan muistuttaa että eräs merkittävä historian henkilö opetti

jos tätä elämänohjetta edes yrittäisimme noudattaa maailma olisi paljon parempi paikka elää meille jokaiselle

arvoisa puhemies

meidän tulisi käydä arvokeskustelua laajalla rintamalla siitä haluammeko me pitää koko suomen asuttuna ja myös maaseudun elinvoimaisena tulevaisuudessa

tarvitaan uutta yrittäjyyttä uutta yrittäjyysajattelua myös palvelusektorille koska nythän on käymässä niin niin kuin täällä edustaja haapanen totesi että kyläkouluja lakkautetaan ennätystahtiin

tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toivoisin että otettaisiin keskusteluun esimerkiksi tällaiset entisaikojen palvelukauppa autot kirjastoautot ja näitä lähdettäisiin kehittämään jotta se elinvoimaisuus säilyisi

verovapauden ja muiden yksittäisten parannusten lisäksi omaishoito kaipaa tunnustusta aitona osana hoitojärjestelmäämme

myös lähiruoan ja lähienergian osalta täytyy käydä keskustelua miten voitaisiin hankintalakia esimerkiksi muuttaa niin että kouluihin saadaan paikallista perunaa ja muuta käyttöön

ydinvoimalakeskustelussa on jo tuotu monta kertaa nämä oleelliset asiat esille ja minua huolestuttaa erityisesti kolme asiaa

arvoisa rouva puhemies

eduskunnassa on tänään keskusteltu hyvin kiihkeästi hallituksen esityksestä joka poistaa subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen meidän lapsiltamme

keskustelu on ollut hyvin värikästä ja välillä tuntuu että tunteetkin ovat siinä kuumentuneet ja ei kai se ihme ole onhan lapsissamme meidän kaikkien tulevaisuus

ydinvoimala on vaikutuksiltaan kauaskantoinen asia

ei ole oikein jättää meidän lapsillemme radioaktiivista ydinjätettä

oikeus kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan on nyt ensi vuoden elokuusta lähtien enää päätoimisten työntekijöiden opiskelijoiden ja yrittäjien lapsilla

ja venäjä riippuvuutemme tulee myös tämä on se kolmas asia kasvamaan edelleen energiapolitiikassa vaikka alun perin tätä fennovoiman ydinvoimalahanketta puolustettiin nimenomaan tuontiriippuvuuden vähentämisellä

hallitus ei näe varhaiskasvatusta lapsen oikeutena vaan pelkästään vanhempien oikeutena saada lapselle hoitopaikka

kannatan edustaja taavitsaisen tekemää hylkäysesitystä

esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies kritisoivat syyskuussa loppuneella lausuntokierroksella hallituksen esityksiä siitä että ne asettavat lapset eriarvoiseen asemaan

hallitus esittää että kokopäiväinen hoitopaikka on aina järjestettävä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se muutoin on lapsen edun mukaista

olemme käsittelemässä äärimmäisen tärkeää kansalaisaloitetta ja tosiaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö törkeä tai lievä sellainen oli mikä oli on aina tuomittavaa

vaikeassa elämäntilanteessa olevat perheet eivät välttämättä jaksa tai osaa hakea kokopäiväistä päivähoitopaikkaa vaikka perheen tilanne siihen oikeuttaisikin

suomessa on jo pitkään sitouduttu tietynlaiseen lievään kriminaalipolitiikkaan jonka vuoksi useat rangaistukset ovat riittämättömiä eivätkä vastaa tavallisen kansalaisen oikeustajua

olemme tänään tässä salissa kuulleet edustajien esille tuomia tuomioita jotka ovat kyllä todella kyseenalaisia ja ihmettelen niiden rangaistusten lyhyitä pituuksia ja tosiaan näitä ehdonalaisia tuomioita koska jos törkeä rikosmerkistö toteutuu niin eikö siitä pitäisi seurata vankeusrangaistus ehdoton sellainen

talousnobelisti james heckmanin mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee yhteiskunnalle seitsemänkertaisena takaisin

tuossa edustaja halmeenpää esimerkiksi toi esille sen kuinka nurinkurista tässä on kun puhutaan potilasturvallisuudessa saavuttavuudesta mutta samaan aikaan kuitenkin ollaan menossa ojasta allikkoon koska kyllähän se tosiasia vain näin on että jos nämä pienet synnytysyksiköt pistetään kiinni niin kyllä siinä se potilasturvallisuus vaarantuu näiden pitkien välimatkojen vuoksi

arvoisa puhemies

vasemmistoliitto aloitti viime viikolla älä varasta lapsilta kampanjan tasa arvoisen päivähoito oikeuden puolesta ja ryhmäkokojen kasvattamista vastaan

se on ihan vain fakta nyt ei voi tietenkään olla mitään laskelmaa siitä kuinka paljon ne tulisivat lisääntymään koska ne ovat nyt toiminnassa on

olen todella huolissani siitä miten me yhteiskunnassamme pystymme takaamaan uhrin aseman tulevaisuuden elämän elämän jatkuvuuden terveyden

että etätyötä mutta onneksi vielä ihan vääjäämätön tosiasia että näin tulee tapahtumaan ihan periaatteessa sen takia että kun alkaa poltot niin ei sieltä nyt riippuen tietenkin synnyttäjästä kuinka kauan menee avautumisvaiheessa jos on monta sataa kilometriä synnytyssairaalaan matkaa niin hyvänen aika sentään

sieltä saa hyviä vinkkejä ja kuten edustaja kontulakin totesi niin myös on olemassa sellaisia raportteja joissa on laajasti selvitetty tämän esityksen vaikutuksia minkälaisia oikeasti kalliita laskuja tulevaisuuteen se tuo tullessaan

niin kuin täällä on todettu tämä on murha jossa jää henkiin mutta millä tavalla jää henkiin se on se toinen kysymys johon meidän pitää päättäjinä ja lainsäätäjinä myös vastata

entäs ne muut perheen lapset muu elämä

toivon että tämä viesti välittyy täältä salista myös tuomioistuimille vaikka nyt tuomioistuimet ovatkin riippumattomat emmekä me ehkä saa täältä mitään heille sanella minkälaisia tuomioita heidän tulisi langettaa

mutta varmasti se viesti on täältä meiltä lähtenyt yhteinen sellainen että tuomiot ovat liian lieviä siihen nähden minkälaisiin törkeisiin rikoksiin henkilöt ovat syyllistyneet

se on äärimmäisen raskas taakka kantaa läpi elämän jos oma isä veli sukulainen on ollut se joka on sen teon tehnyt ja tämä vielä lisää sitä teon tuomittavuutta minun mielestäni

näyttää kuitenkin siltä että lakiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa käsittelyyn tuodaan suhteellisen ristiriidattomia linjauksia vaikka näyttäähän näistäkin syntyvän erimielisyyksiä

rehellisempää olisi hallitukselta esittää lapsen subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttamista jo tässä yhteydessä jolloin tämä ristiriita lapsen edun kanssa tulisi selvästi näkyviin

sen sijaan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen vaatimukset vaativat lisäresursseja jotta ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina ja hoitavaa henkilökuntaa on riittävästi

lakialoitteen perimmäinen tarkoitus on turvata synnytystoiminnan jatkuminen nykyisissä yksiköissä potilasturvallisuutta vaarantamatta

terveydenhuoltolain perusteella annetun päivystysasetuksen siirtymäajan jälkeen synnytykset loppuisivat jopa yli tuhat synnytystä vuosittain hoitavista matalan riskin sairaaloista

synnytysosastojen lakkauttaminen vaarantaa erityisesti pienten sairaaloiden muunkin toiminnan pitkien välimatkojen suomessa ja aiheellisena pelkona on koko sairaalan alasajo

tämä tarkastelu ei ole vain tutkintoryhmien kiistan ratkaisemista vaan linjausta tulee arvioida syvällisemmin koulutusjärjestelmän tavoitteiden ja tarkoituksen kannalta

äänestyspassiivisuutena näyttäytyvä demokratian tila kuitenkin vaatii päättäväisiä panostuksia kansan mahdollisuuksiin käyttää valtaansa ja nähdä sen vaikutukset

mutta valitettavasti minun on todettava että hallituksen jo tekemät säästöt ja leikkaukset eivät todellakaan edistä näitä yhteisiä tavoitteitamme

rinnakkaiset korkeakoulupilarit voi halutessaan nähdä myös eri ihmisille sopivina tapoina saavuttaa samoja tavoitteita

kuten sanottu demokratian kehittäminen on usein käytössä olevien toimintatapojen kehittämistä tai edes käyttämistä

jos äiti ei ehdi korkeamman riskin sairaalaan synnytys tapahtuu matalan riskin sairaalassa mutta vastasyntyneen hoito pienemmässä sairaalassa on joka tapauksessa laadukkaampaa ja turvallisempaa kuin tien päällä

arvoisa puhemies